arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

esitän että eduskunta hyväksyy vastalauseeseen sisältyvän neljä

me tiedämme että kansaneläkelaitoksen tärkein tehtävä on auttaa ja tukea ihmistä ja hänen perhettään elämän erilaisissa tilanteissa

valtioneuvostolle jonka esittää edustaja anneli arvoisa herra puhemies

kela toteuttaa ja toimeenpanee eduskunnan täyttämiä lainsäädäntötehtäviä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kela ei ole irrallinen osa yhteiskuntaa vaan sen toiminnassa näkyvät yhteiskunnalliset muutokset aivan kuten viimeisten kahden kolmen vuoden aikana on koettu työttömyyden myötä työttömyyspäiväraha sekä asumistukihakemusten voimakas lisääntyminen

toisaalta se on kertomus suurista haasteista kehittämistyöstä ja yhteiskunnallisista muutoksista jotka heijastuvat ihmisten arkeen ja suomalaisten tulevaisuuteen

yhtenä suurena ongelmana on ollut ettei tiedotus ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla

tässä yhteydessä on aihetta kiittää edeltäjääni maija perhoa joka johti valtuutettujen toimintaa nyt puheena olevan toimintavuoden ensimmäisen neljänneksen

ihmiset eivät myöskään tiedä mistä hakea oikeaa tietoa koska informaatio on ollut osaltaan myös hyvin ristiriitaista

ongelmia oli eniten helsingissä ja turussa minne tuli työttömyysturva ja asumistukihakemuksia oletettua huomattavasti enemmän

arvoisa rouva puhemies

tänään tuhannet ihmiset eri puolilta suomea kokoontuivat mielenosoitukseen helsinkiin

mielenosoituksessa vastustettiin eläkkeensaajien asumistuen leikkauksia

asumisen leikkauksista kärsivät etenkin ikääntyvät naiset jotka ovat olleet jo työelämässä pienituloisia hoitaneet lapset eivätkä siten pystyneet kerryttämään eläkettä eivätkä riittävää toimeentuloa itselleen

selvityksen perusteella käynnistettiin ministeriössä lainvalmistelutyö jonka pohjalta hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa viime syksynä ja laki tuli voimaan tämän vuoden alussa

esitän että voimaantulosäännös hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa

arvoisa puhemies

mitä me kaikki osaltamme voisimme tehdä sille jotta voisimme turvata oikean ja riittävän tiedonsaannin ihmisille jottei heidän tarvitsisi elää epävarmuudessa ja ihmiset voisivat luottaa siihen että he saavat oikeanlaista tietoa niin rokotteista kuin myös oikeasta hoidosta oman tai läheisensä sairauteen

keskeinen sisältö on että kansaneläkelaitoksen hallituksen ja valtuuston tehtäväjakoa selkeytettiin hallituksen kokoonpanoa tarkennettiin ja työjärjestystä muutettiin

arvoisa ministeri mäntylä tehän lupasitte että korjaatte asumistukileikkauksen vääryyden joka kohdistuu pienituloisiin eläkkeensaajiin

kelan hallitus rekrytoi uusia työntekijöitä joiden avulla pystyttiin eri etuuksien läpimenoajat pitämään kohtuullisina muualla paitsi helsingissä ja turussa

kelan pääjohtaja ja hänen sijaisensa eivät enää ole hallituksen jäseniä vaan hallitus muodostuu kokonaisuudessaan laitoksen ulkopuolisista henkilöistä

on liikaa

arvoisa puhemies

kannatan ed

ihmiset haluavat palvelunsa entistä useammin sähköisesti joten on luonnollista että tähän palvelumuotoon myös kela panostaa

hanke kestää useita vuosia

jotta toimintojen kehittäminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla tähän työhön on sidottu myös suuri joukko kelan omia työntekijöitä minkä seurauksena hankkeita viedään eteenpäin oman työn ohella

kannatan ed

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

työttömyys on edelleen laskusuunnassa joten myös menot jatkanevat laskuaan

ja edusti rauhala sai puhemies kannatan ed

tulkkipalveluissa oli paljon kirjavuutta jonka takia palveluihin oli tärkeää hakea palvelumalli joka turvaa kaikille asuvatpa he missä päin suomea tahansa yhtäläiset mahdollisuudet saada tarvitsemansa tulkkipalvelut

asia on erittäin vaikea ja uskon että meillä kaikilla on yhteinen tahto siitä että sikainfluenssa hoidetaan maassamme parhaalla mahdollisella tavalla

ministeri stubb nyt kun te näin monella rintamalla heikennätte eläkeläisten toimeentuloa oletteko te laskeneet näiden toimien yhteisvaikutuksia suomen eläkkeensaajiin jotka ovat tämän maan meille rakentaneet

pitkällä aikavälillä kelan sairausvakuutusmenot jatkavat kasvuaan ja eläkevakuutuksen menot pienenevät

eilen kuulimme että rokotteet loppuivat kesken muun muassa kotikaupungissani lappeenrannassa tai niitä ei ole ollut saatavilla kuntiin sovitusti alustavien suunnitelmien mukaisesti

lääkekustannukset ovat sairausvakuutuksen ehdottomasti suurin menoerä

lääkkeiden hinnat ovat nousseet jatkuvasti kelakorvausten myötä

tämä edellisen hallituksen ratkaisu joka aiheutti noin miljardin euron aukon perusturvan rahoitukseen jakoi täällä eduskunnassa voimakkaasti mielipiteitä

on myös tilanteita joissa rokotteita on annettu kunnissa riskiryhmille kun taas naapurikunnissa tätä ei ole tehty koska rokotteita ei ole ollut saatavilla

lähtökohtana pitää olla että potilaiden hoito ja tarpeellinen lääkkeiden saanti turvataan tasa arvoisesti

toisaalta meillä ei ole myöskään tietoa siitä aiotaanko tulevaisuudessa rokottaa myös meitä muita halukkaita vai pitäydytäänkö vain riskiryhmissä

koska tiedämme hyvin että yhä useampia sairauksia lääkitään yhä tehokkaammilla ja kalliimmilla lääkkeillä on myös terveydenhuollon kustannusrakenteita tarkasteltava ennakkoluulottomasti ja tehtävä tarpeellisia muutoksia

arvoisa puhemies

virtasen tekemää esitystä

tämä oli myös asia johon kelan valtuutetut yhdessä puolueista riippumatta yrittivät vaikuttaa mutta valitettavasti myönteistä tulosta ei saatu aikaan

arvoisa puhemies

kysynkin nyt ministeri risikolta

se on esimerkki lääkekustannusten nousua hillitsevästä ja hyvästä lainsäädännöstä

voitteko kertoa mistä johtuu että eri kuntiin on jaettu hyvin kirjavasti rokotteita ja tuleeko hallitus lisäämään rokotteiden määrää myös jatkossa kaikille halukkaille

arvoisa herra puhemies

kelan valtuutetut antoivat asiasta huhtikuussa lausuman jossa ilmaisimme huolemme korkeatasoisen reuman hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuudesta

kansaneläkelaitoksen merkitys suomalaisen arjen turvaajana on keskeinen

kela maksaa monille suomalaisille jokapäiväistä elintärkeää perusturvaa

selvitys on saatu ministeriöltä tämän vuoden huhtikuussa

äänestyksestä

arvoisa herra puhemies

ohjelman tavoitteena on yhtenäisesti palveleva kela jossa palvelu lähtee asiakkaan tarpeista ja hänen asiansa hoidetaan kokonaisvaltaisesti helposti ja läheltä

sataneljäkymmentäyksi ja ääntä kolmekymmentäkuusi ei ääntä

arvoisa puhemies

me kaikki varmasti toivomme että me saamme parasta hoitoa mitä lääketiede pystyy meille tarjoamaan

tavoitteena on kehittää yhä parempaa sähköistä palvelua ja asiointia tehostaa toimistoverkostoa ja keskittää puhelinpalveluja

biopankkilaki on erittäin tärkeä nimenomaan lääketieteen kehittämisen kannalta että me saisimme tulevaisuudessa entistä parempaa terveydenhoitoa ja siinä mielessä kyseessä oleva laki on tärkeä

olemme varmasti kaikki saaneet palautetta huolestuneilta kansalaisilta jotka pelkäävät palvelun heikkenevän

tämän hetken tietojen mukaan toimeenpanossa on onnistuttu hyvin ja suurin osa takuueläkkeeseen oikeutetuista on saanut eläkkeensä maksuun

valvonta on myös tärkeä osa biopankkilain toimivaltaa ja tiedän että siinä on ollut epäselvyyksiä sekä valviran että fimean osalta

tähän mennessä kelan toimistoja ei ole lakkautettu mutta kelan monimuotoisten palvelukanavien käytön lisääntyessä joudutaan yhdistämään ja keskittämään palvelutoimistoja

muista suurimmista hankkeista on syytä mainita vielä työ ja toimintakyvyn edistämiseen tähtäävä kyky hanke taksimatkojen sähköinen suorakorvaushanke useat kuntoutuksen kehittämishankkeet sekä jo aikaisemmin käynnistetty kanta hanke

kysyisin arvoisalta ministeriltä

onko tämä epäselvyys saatu selkeytettyä

näin erityisesti siellä missä toimistoverkko on maantieteellisesti tiheä ja julkisin kulkuneuvoin yhä saavutettavissa kuten pääkaupunkiseudulla ja helsingissä

arvoisa puhemies

ehdotan että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa

kannatan edustaja salosen tekemää ehdotusta

ja naiselta vastakkain mietintö ja edustaja erkki arvoisa puhemies

asiakaspalaute on yleisesti ottaen kiitettävää

he ovat tarvinneet apua peseytymisessä pukeutumisessa liikkumisessa syömisessä kaikissa arkeen liittyvissä asioissa

etenkin maksatuksen hoitajana kela toimii erittäin tehokkaasti

kuten yksi vammainen aikuinen ihminen totesi minulle se ihminen joka on heitä lähellä tulee heidän iholleen elikkä ei ole ihan sama kuka ihminen häntä siinä päivän arjessa hoitaa

ongelmia kuitenkin on edelleen

tunnemme kaikki hyvin sen kritiikin ja turhautumisen jota kansalaiset kokevat kun kelan päätökset ovat olleet kielteisiä tai tuet ovat kohtuuttomasti viipyneet

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

hän sysää sataneljä ja häntä visimme katseelta ja poissaolijoita kannatan tehtyä esitystä

tästä syystä esimerkiksi henkilökohtainen apu on äärettömän tärkeä tukiapu ihmiselle

myös valitustiet koetaan riittämättömiksi

valtuutettujen viime vuoden keskeisiä asioita oli myös esityksen tekeminen uudesta pääjohtajasta sekä kelan uuden hallituksen valitseminen

nyt ministeri rehula te olette siirtämässä aivan kuten totesitte nämä ihmiset sosiaalihuoltolain mukaan kotihoidon pariin

tähän kritiikkiin meistä jokainen on varmasti kansalaiskirjeissä saanut ottaa kantaa

ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä että heidän luonaan käy useita ihmisiä eri ihmisiä ja me tiedämme jo nyt että tämä aika on riittämätön ja tämä tuo lisäkustannuksia myös kunnille

pääjohtaja jorma huuhtanen jäi ansiokkaan työuransa jälkeen eläkkeelle ja hänen seuraajakseen valittiin sosiaali ja terveysministeri liisa hyssälä

valtuutetut ovat jokaisessa kokouksessa saaneet selvityksen eri etuushakemusten keskimääräisistä läpimenoajoista

keskimäärin tavoitteet on saavutettu hyvin mutta yksilön kannalta katsottuna tilanne on aina erilainen

vielä pari sanaa tulevaisuutta ajatellen

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kelan kohdalla kyse on perusturvasta ja sitä odotettaessa saatetaan joutua turvautumaan myös toimeentulotukeen